ainoan käsittely esitellään päiväystyksen viides asian käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö seitsemän ja valio kunnan puheenjohtaja

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

asian käsittely keskeytetään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

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelun yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietin mutkaisen lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt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

käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietintö jokaisena säätiedotukseen tämän käsitellä päättynyt ensimmäisen käsittelyn esitellä päivystyksen viidessä asian käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn jälkeen päätyy tällä kierroksella teki tästä päätellä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

käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö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

eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvä vältä häivyt naisia lopettaisi toisen käsittelyn estellä päiväys on kolmaskymmeneskolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä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

no niin nyt riittää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

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivää sitten kymmenessä asiaa puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

ja varsinaisiin puheenvuoroihin

edustaja pietari jääskeläinenkin on saapunut

sitten puhujalistaan

meillä on paljon muitakin asioita ja toivon että nyt edustaja juvosen puheenvuoro on viimeinen tässä keskustelussa ja sitten pääsemme siirtymään muihin asioihin tai muuten meidän pitää keskustelu keskeyttää ja siirtää se sitten istunnon viimeiseksi asiaksi

on minuutti ylitetty

yritän aina sen toisen käsittelyn väistellä päiväystyksen kahdet rasia ensin päätetään sivistysvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksen

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelystä sitä ja näiden lakien lakia

asian käsittely keskeytetään

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväys on viides aasian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö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

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä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

yleiskeskustelu

otetaan sitten seitsemän raision ensimmäiseen käsittelyyn

yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätät lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvä vältelleet naisia lopun käsin toisen käsittelyn esitellään päiväystyksen kolmaskymmeneskuudes aki on nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

nyt ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas aasian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

yleiskeskustelu

yleiskeskustelu on päättynyt ryydittää yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten

nyt todella siirrymme varsinaisiin puheenvuoroihin

ihmeen mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on

sitten aloitamme toista kierrosta

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta asiaan lophuun käsityön ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas aasian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

lähetekeskustelua varten esitellään päiviä sitten kahdeskymmenesseitsemäs aasian pulmia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu

yleiskeskustelu

yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

ensimmäisen käsittelyn esitellään päivän seitsemäs sija käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu kun pääsin eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön ja mutkaisen kierroksen ensimmäinen käsittely

nyt lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään kaiversi kahden asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

asiaa yleiskeskustelu on tässä ja asian käsittely keskeytetään

käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

asian käsittely keskeytetään lähetekeskustelua varten esitellään päivä viides asia voi mennä ehdottaa että asia näytetään ulkoasiainvaliokunta keskustelu on pysähtynyt naisia lähetetään ulkoasiainvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kuudes asian

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskusteluun pääsee nyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin kaltaisena lakiehdotusten ensimmäinen peli päättyi ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväyrityksen yhdestoista

ainoan käsittely esitellään päiväjärjestyksen viides asian käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan omasta aloitteestaan laatima mietintö joka koskee nuorten syrjäytymistä

ministeri haluaa vastata

käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

haluaako vielä edustaja pekkarinen kun hän on ollut täällä kärjessä mutta ollut poissa salista käyttää debattipuheenvuoron

keskustelu on päättynyt tai siellä tehdään ympäristövaliokunta ensimmäisen käsittelyn esitellään päivän kahdestoista asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

jos puhuja menisi paikaltaan puhumaan vai odotetaanko

jos ministeri huovinen tulisi puhujapönttöön

vastauspuheenvuoro edustaja lauslahti

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväys on yhdeksäs asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä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

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan käyty keskustelua varten esitellään päivälehti kuudes asia voi puhemiesneuvosto ehdottaa että asia näytetään talousvaliokuntaa keskustelua päättyi ansiotta lähestytään

päätekeskustelua varten ystävänpäivä on seitsemäs asia voi mennä jossa ehdotetaan siellä pitää maa ja metsätalousvaliokuntaan keskustelu on pysähtynyt tanssia näytetään maa ja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

ensin päätetään sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään käytetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen jäiseen päätyyn toiseen

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

toisen käsittelyn estellään päivän kolmastoista sija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

keskustelu on pysähtynyt eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään täytyy ollakin ehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt raisiolle käsityön jälkikeskustelua varten esitellään päivän reneljäsataaisia voimia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

käsittelimme osittain ainoan osittain toisen käsittelyn siellä päivystyksen kolmas asia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksessa keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi sopimuksen pöytäkirjan eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään käytetyn lakiehdotuksen rakeita toinen käsittely on päättynyt lakiehdotuksesta

osittain aina on osittain toisen käsittelyn esitellään päivätty neljäs asia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksensa keskustelu

eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt taas lakiehdotuksesta

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

osittain ainoan osittain toisen käsittelyn esitellään päivä viides asia ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

käsittely keskusteluun päin

eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn se sisältää päätetyn lakiehdotuksen rakennuksen toinen käsittely on päättynyt tasan ja

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs karsijan käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

toisen käsittelyn nesteellä leveys yksi kuudes

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyt

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivänä kymmenesosia voimien puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

ja puhujalistaan

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt ja

vuosittain aina on osittain toisen käsittelyn esitellään päivän seitsemäs asia ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

nyt eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään käytetyn lakiehdotuksen rakennuksen toinen käsittely on päättynyt ja ollut käsityötä

nyt yleiskeskustelu on päätynyt asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettu lähetekeskustelua varten esitellään päivän seitsemästä asian puiminen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

edustaja maijalakin pääsi tuolta lehtereiltä saliin

toisen käsittelyn esitellä päiväin kahdeksasosia voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskusteluun pääsee nyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen kehitysrahat jolla

yritän aina on osittain toisen käsittelyn ystävänpäivän yhdeksäs asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

eduskunta hyväksyi yleissopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään käytetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely päästään asiaan lop käsityöt on sitten ainoa tähän toiseen käsittelyyn esitellään päiväystyksen kymmenes asia ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä päätöksestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu keskustelun tähden eduskunta hyväksyi päätöksen eduskunta hyväksyy ensimmäiset käsityönsä sisällöltään päätä tähtiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely päätyyn taisi olla esittänyt osittain ainoan osittain toisen käsittelyn esitellä päivä yhdestoista

lähetekeskustelua varten esitellään päivälehti kuudes aasian pulmia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

painoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asian käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö

haluaako edustaja jatkaa

ensin päätetään sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsi tällä asialla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

keskustelu on pääätö

ja lisää listalta otetaan pöydällepanoa varten ei siellä on päivän kolmastoista sijan voimien johto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesseitsemäs toista kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan